finanssikriisi läpivalaisi oikeastaan eurooppalaisten valtioitten näkökulmasta tilanteen ja toi myös omia ongelmia eurooppaan

arvoisa puhemies

sitten kun tulee se aika että tämä väestön ikärakennemuutos vaikuttaa siihen että palvelutarve lisääntyy me tarvitsemme tekeviä käsiä huolehtimaan vanhuksista ikääntyvistä ihmisistä

sitten kun on se aika silloin työperäiseen maahanmuuttoon liittyvät konkreettiset toimenpiteet on käynnistettävä mutta keskustelu täytyy aloittaa ajoissa

tämä tarkoittaa sitä että porvarihallitus pistää myös työttömän työmiehen tai naisen taloustalkoiden maksumieheksi ja jättää hyvin toimeentulevien ja varakkaiden ihmisten osallistumisen hurskaan toiveen varaan

apua yritysten rahoitusongelmiin osaamisen vahvistamista nämä ovat molemmat tämmöisiä pitkäaikaisesti vaikuttavia toimenpiteitä ehkä vähän nopeammin vaikuttavat liikenteen pullonkauloihin tuotava helpotus sekä rakentamisen vauhdittaminen

tällä hetkellä minä en pysty sanomaan tarkasti ottaen sitä miten tämä raha jakautuu äänekosken osalta eri vuosina mutta tarkoitus on mahdollistaa puunkorjuuta ja parantaa liikenneyhteyksiä tuon tehdasalueen ympärillä sillä tavalla että elinkeinoelämällä on parhaat mahdolliset edellytykset kasvaa ja tuottaa hyvää tulosta

hallitusohjelman painopisteistä eniten työtä on jäljellä nyt nimenomaan näissä asioissa jotka äsken totesin taloutta tasapainottaviksi keskeisiksi tekijöiksi elikkä työllisyydessä ja talouskasvussa

arvoisa puhemies

mutta totean pääministerin sijaisena sen että kaikilla kansalaisilla riippumatta taustasta riippumatta etnisestä lähtökohdasta pitää olla suomessa turvallista elää asua ja toimia harjoittaa uskontoa myös

jos työelämän osapuolet eivät näihin esityksiin suostu porvarihallitus ilmoittaa leikkaavansa muun muassa lapsilisiä opintotukia työttömyysturvaa ja yliopiston rahoitusta

tästä näkökulmasta uskon että sisäministeriön hallinnonalalla turvallisuusviranomaisten toimin ylläpidetään turvallisuutta myös juutalaisten yhteisön osalta helsingissä

porvarihallitus vaarantaa yhteiskuntarauhaa uhkaamalla lapsiperheitä opiskelijoita eläkeläisiä ja työttömiä mittavilla leikkauksilla ellei palkanalennuksiin tai työajan pidentämiseen suostuta

sinällään tämä kokonaisuus ei kuulu valtiovarainministerin tontille vaan tässä on kysymys työ ja elinkeinoministeriön puolella olevasta valmistelusta ja asiakokonaisuudesta

jos se edellyttää joitakin erityisiä toimenpiteitä niin kuin nyt ymmärsin tästä pääministerille lähetetystä kirjeestä että tarve on olemassa niin minun mielestä hallituksella ei ole mitään estettä arvioida tilannetta turvallisuuden näkökulmasta niin että se parantuu

arvoisa puhemies

mutta voin vastata sen verran että meillä on tällä hetkellä käynnissä tätä hallinnollista taakkaa koskeva selvittelytyö ja minun mielestäni tässä on siitä nyt yksi esimerkki joka hyvinkin voi olla niitä asioita jotka pitää nopeasti muuttaa

jos sellaiseen ratkaisuun päädytään että lukukausimaksut tulevat niin varmaan on mahdollista myöskin siihen liittää tämmöinen verovähennysmahdollisuus jos he tänne jäävät työhön työtä tekemään

on tärkeätä että edistämme näitten biopolttoaineitten markkinoille tuloa ja tästä näkökulmasta kaikki sellaiset ainakin määräaikaiset keinot joilla tämmöistä ikään kuin käyntiinlaittoa saadaan ovat järkeviä niin että sinällään harkitsemisen arvoinen asia

sdpn näkemyksen mukaan aidon ja laajapohjaisen sopimisen varaan rakentuva yhteisymmärrys viennin kilpailukyvyn turvaamiseksi ja tuottavuuskehityksen vahvistamiseksi on tarpeen

sdp on valmis tällaisia hallituksen toimia tukemaan kunhan sanelusta kiristyksestä ja uhkailusta luovutaan ja viime kaudella rakennettu luottamus työelämäasioissa palautetaan

altian osalta totean sen niin kuin viimeksikin totesin täällä että yhtiön kehittämiseen ei tällä hetkellä riitä valtiolla paukkuja ja tästä näkökulmasta tämä myyntivaltuuden saaminen on järkevää

tulin mukaan valtakunnan politiikkaan noin vuosi sitten

arvoisa puhemies

johdossani sdpn tavoitteena on ollut vahvistaa sellaista talous ja yhteiskuntapolitiikkaa jossa kaikilla yksilöillä on oikeus vapaasti valita oman elämänsä vaihtoehdot niin että kaikki pidetään mukana ja politiikka vahvistaa yhteiskunnallista tasa arvoa ei tasapäistämistä

harmaan talouden näkökulmasta on tärkeätä että oikeata sisältöä tuottavaa tietoa kuljetetaan oikeaan paikkaan

minä en tunne nyt tätä ongelmakohtaa jonka edustaja nosti esille mutta lupaan että se selvitetään onko tässä tehtävissä jotakin paremman tulevaisuuden puolesta

tuo valtiovarainvaliokunnan lausumaehdotus pitää sisällään vakavasti otettavia asioita joidenka suhteen hallitus tulee sitten selvittämään miten toteutuu se että tämä työllisyysnäkymä on kunnossa miten tämä alihankintaketju saadaan hoidettua ja niin edelleen tähän lausumaan liittyviä asioita

nyt vaikuttaa vahvasti siltä että tämän porvarihallituksen ohjelma vapauttaa osallistumisen ja korjaamisen vastuusta isotuloiset varakkaat ihmiset jotka eivät liiemmin julkisia sosiaali ja terveyspalveluja taikka yhteiskunnan tulonsiirtoja tarvitse

minun mielestäni edustaja lehti totesi tärkeän asian sen että alihintaan ei ole mitään järkeä tässä tilanteessa myydä vaan ne toimenpiteet jotka tämän asian suhteen nyt tehdään tarkoittavat sen selvitystyön yhteydessä erilaisten vaihtoehtojen punnintaa ja myöskin näitten hintakysymyksien punnintaa

tämä porvarihallitus sen ohjelma ja leikkaukset jakavat suomalaista yhteiskuntaa kahtia menestyjiin ja häviäjiin hyvin epäoikeudenmukaisella tavalla

minä olen viime yönä tullut neljän aikaan euroryhmän kokouksesta jossa käsiteltiin kreikan tilannetta ja tilanne on hankala

toistan uudelleen sen että harmaa talous on myös meidän yhteiskunnassa ongelma joka johtaa vääristettyyn kilpailuun ja jonka valvontaan on lisättävä voimavaroja ja oikeata toimintaa valvonnan suhteen

meidän täytyy löytää yhteistyössä kreikkalaisten kanssa ratkaisu siihen että kreikka ohjelman kautta etenee ja huolehtii siitä että talouskasvu ja lainanhoitokyky tulevaisuuteen saadaan turvattua

arvoisa puhemies

tutkijat tämän jälkeen enää muistaa mistä

minusta se että annetaan riittävästi tietoa lisää läpinäkyvyyttä ja sen kautta harmaan talouden torjuntaa

eduskunta toteaa että hallituksen esittämä hallitusohjelma lisää tuloeroja sekä jakaa kansaa kahtia minkä vuoksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

todetut asiat toteudu

arvoisa puhemies kiitoksia

tällä hetkellä meillä siis kaikilla euromailla on tavoitteena se että kreikka pystyy pysymään tuolla eurossa mukana ja yritetään löytää siihen nyt oikeat ratkaisut

siinä ovat palkansaajien ja työnantajien keskusjärjestöt neuvotelleet sopimuksen ja se on neuvottelutulos jota sitten hallitus on ilmoittanut arvioivansa

minulle on edelleen epäselvää näitten puheenvuorojen jälkeen mikä on keskustan kokoomuksen ja erityisesti myöskin perussuomalaisten kanta tähän kokonaisuuteen ei selviä näistä puheenvuoroista joita eduskunnassa on nyt käytetty

ja tämä kysymys on käsitelty myös kyselytuntia

arvoisa puhemies

minäkin haluan kiittää tulevaisuusvaliokuntaa tehdystä hyvästä työstä ja totean että siellä on tärkeä erityisesti se korostus joka liittyy kestävään kasvuun ja sen merkitykseen tulevaisuudessa

sitä kautta muutetaan asenneilmastoa suomalaisessa yhteiskunnassa ja vahvistetaan tätä peräänkuulutettua virkamieskoneistonkin halua kokeilla uusia asioita ja sitä kautta muuttaa tulevaisuutta paremmaksi

minun mielestäni on myöskin hyvä todeta se että valiokunta korostaa sitä että alueellista ennakointiverkostoa otetaan mukaan ja osallistetaan tämän kansallisen ennakoinnin toimintamallin kehittämiseen

me tarvitsemme nykyistä innostuneempaa myönteisempää ja kokeilevampaa sekä yritteliäämpää ilmapiiriä ja suhtautumista suomalaisessa yhteiskunnassa

jatkaisin vielä tuota ministeri vapaavuoren puheenvuoroa siinä mielessä että tähän veroratkaisuun ja syöttötariffiratkaisuun liittyy myöskin notifikaatioedellytys

se olisi suora nopea toimenpide jolla saataisiin lisää työpaikkoja syntymään niille ihmisille joille on tarjolla työpaikkoja jo tällä hetkellä

sen takia täytyy ottaa tämmöinen määräaika tähän väliin jolla tämä asia hoidetaan kuntoon niin ettei se vahingoita tätä korkeamman jalostusarvon tuotantoa tulevaisuudessa

temin energiatuki suunnataan biotalouteen

asioiden tasapainottaminen ei ole helppoa

suomen talouden tila on edelleen synkkä

sdp on kantanut koko viime syksyn ja itse asiassa pitempäänkin huolta siitä että työmarkkinoita vakautetaan ennakoivalla ja pitkäaikaisella matalaan palkkaratkaisuun perustuvalla työmarkkinaratkaisulla

päätösten vaikutuksia on arvioitava ja analysoitava tarkasti esimerkiksi lapsiperheiden ja sosiaaliturvaa tarvitsevien ihmisten toimeentulon näkökulmasta

tästä olemme kantaneet huolta ja tarjonneet muun muassa edustaja ihalaista jota edustaja satonen äsken kehui tähän auttamaan tätä tilannetta sen ratkaisun löytämistä jos ei se osapuolten kesken aivan löydy

arvoisa puhemies

tässä on ollut huolen paikka siinä mielessä että hallitus on omalla toiminnallaan pakkolaeilla

uinnin kilpailukyky patteristossa tolkuttomalla kilpailukykypaketiksi kutsumallaan lakipaketilla myrkyttänyt ilmapiiriä työmarkkinaneuvotteluissa ja estänyt itse asiassa asioitten etenemistä ja synnyttänyt epäluuloa ja epäluottamusta tuolla työmarkkinajärjestöjen keskuudessa

ihan samalla tavalla minä pelkään nyt että tästä paikallisesta sopimisesta saattaa löytyä tämmöinen riski että sillä myrkytetään tätä työmarkkinaneuvottelujen ilmapiiriä

tarvitsemme toisen kasvupaketin

samalla meidän pitää vielä kerran kartoittaa kaikkia niitä keinoja joilla vahvistaa talouden kestävää uusiutumista keinoja joilla voimme synnyttää niitä ratkaisuja ja tuotteita joilla vastataan nopeasti muuttuvan maailman tarpeisiin

toivon että hallitus ei tätä prosessia nyt sotke sillä että tulee uusi pakkolaki perustaksi tänne paikallisen sopimisen pohjalle

tämä voi tapahtua parhaiten julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä ei toisiaan vastaan asettaen vaan molempien merkityksen ja mahdollisuudet tunnustaen ja tunnistaen

toivon että tuolla neuvottelupöydässä kyetään edistymään sillä tavalla että löydetään palkkaratkaisu jolla sitä pitkäaikaista kilpailukykyä vahvistetaan ja saadaan monien asiantuntijoiden mukaan kaikista paras vaihtoehto ratkaisu tähän tilanteeseen

meidän on yhdessä syytä ruokkia sitä kaikin keinoin

näin menestymme

kiitokset

te arvoisa valtiovarainministeri tilasitte juhana vartiaiselta ja anders borgilta viime tammikuussa esitellyn raportin jossa nämä kaksi taloustieteilijää toinen aiempi valtiovarainministeri ruotsin puolelta toinen suomalainen kansanedustaja tällä hetkellä arvioivat tätä tilannetta missä me olemme suomessa ja tuon raportin mukaan selkeästi ongelma on siinä että meillä on tuottavuuskehitys ollut heikompaa tässä viimeiset vuodet kuin kilpailijamaissa